sen verran palaan tuohon edelliseen että kyllä poliisiylijohtaja sanoi että luvut ovat muuttuneet ja ne olivat alkusyksyn lukuja

mutta sitten tähän puolustusministeriön hallinnonalaan jossa ensinnäkin todetaan että ensisijaisesti määrärahan lisäys tulee tilausvaltuuksien menoajoitusmuutoksista ja palkkausten sopimuksenmukaisista korotuksista

tälle vuodelle aloitettiin toiminnassa sellaiset toimenpiteet joilla toimintakulttuuria muuttamalla päästään määrärahojen säästämiseen

näin toivoisin monella muullakin hallinnonalalla tehtävän koska kohtuuttoman paljon ihmisiä liikkuu eri ministeriöissä ja muuallakin paikalta toiselle eikä käytä muun muassa videotekniikkaa hyväkseen

sitten hallinto ja turvallisuusjaosto on jo pitkään puhunut toimitiloista ja nyt erityisesti kiinnitimme huomiota tyhjiin toimitiloihin jotka ovat äärimmäisen kova rasite puolustushallinnolle

senaatti pitää tiukasti kiinni pitkistä vuokrasopimuksista ja pitäisi päästä siihen että senaatilla olisi näille kiinteistöille joku roskapankki johon ne voitaisiin heti siirtää kun ne tyhjenevät ja se kulu ei enää kohdistuisi sille hallinnonalalle vaan asia hoidettaisiin muilla toimenpiteillä

tämä on äärimmäisen suuri rasite ja tähän toivottavasti löytyy nyt sitten vastauksia tulevaisuudessa

se on äärimmäisen tärkeä hanke ja näin saadaan tämä arvokas omaisuus myöskin kansalaisten käyttöön

parasta on nyt että puolustushallinnon sisällä on syntymässä ja syntynyt jo osittain suunnitelma mihin järjestelmällisesti edetään miten varaosavaje poistetaan ja otetaan sitten hankintasuunnitelmissa huomioon

tämä on hyvä

se on myöskin äärimmäisen tärkeää meidän valmiutemme kannalta että tuo asia hoituu

maanpuolustusjärjestöissä kiitos puolustushallinnolle maanpuolustuskoulutus ryn rahat nostettiin jo budjettiesityksessä sille tasolle mitä ne tarvitsevat mutta tässä niin kuin sanoin sisäasiainministeriön osalta halusimme edesauttaa uuden aselajin mukaista toimintaa niin että suunnataan maanpuolustuksen tuen kautta reserviläisjärjestöille tukea koska suurin osa reserviläisyhdistyksistä on samalla ampumaseuroja niin että ampuma asekouluttajajärjestelmä voidaan aikaansaada sellaiseksi kuin laki ja asetukset edellyttävät

samoin tässä voidaan miljoonalla eurolla antaa rahaa jotta voitaisiin meidän sotilaillemme tarjota riittävä turvallisuus

arvoisa rouva puhemies

nyt herkästi ihan aiheellisestikin suojellaan mutta joskus herää kysymys onko tarpeen suojella

mutta jos näin tehdään niin silloin pitää kyllä joko valtion tai kunnan osallistua kustannuksiin jotta omistaja pystyy ylläpitämään sitä kiinteistöä

meillä on museovirasto saanut semmoisen ylivahtimestarin homman siinä että melkein aina kun joku kaava tulee vanhoille rakennusalueille sieltä tulee kovia vaatimuksia

pitää kuitenkin muistaa että museovirasto on vaan yksi lausunnonantaja joka herkästi vaatii mutta sitten sillä kuitenkaan ei ole varoja hoitaa sitä

se olisi hyvä alue kehittää teollisuutta ja muuta varten

nyt täytyy katsoa miten tässä edetään mutta se on vaan yksi esimerkki siitä että mielellään esitetään että näin tehdään mutta sitten ei löydy käytännössä niitä varoja ja tuo alueen kehittäminen jää silleen

arvoisa puhemies

tässä pitäisi olla vähän kieli keskellä suuta ja katsoa miten voidaan aluetta kehittää ja hyödyntää kaupungin kupeessa paremmin eikä suojelulla hankaloiteta sitä asiaa

kun täällä nyt paikalla olen niin haluan vaan lyhyesti todeta että tässä sopimuksessa luodaan erinomaista osaamista suomen saksan ja amerikan yhdysvaltojen välillä jossa käytetään suomen puolustusvoimien käytöstä poistettua alusta tutkimuskohteena ja mietitään miten alumiinirakenteita voidaan kehittää palvelemaan laivarakennuksessa

se antaa ehkä tulevaisuudessa hyviä mahdollisuuksia suomalaisen osaamisen viemiseksi laivarakennuksessa eteenpäin ja siksi on aivan erinomaista että tällainen sopimus on syntynyt ja on todella myönteisenä tämä todettava kun tämmöinen mahdollisuus on tullut ja sattumoisin meillä on sen ikäinen alus joka on käytöstä poistettu tarjottavissa tutkimuskohteeksi

nyt pitää muistaa että eduskunta on linjannut turvallisuus ja puolustuspoliittisessa selonteossa miten me etenemme asioiden suhteen ja tämä sopimus istuu täysin linjaan sen linjauksen kanssa jossa olemme vahvasti mukana kansainvälisesti kehitystyössä koska kyllä tässä on kaikki edellytykset tarjota suomalaiselle osaamiselle myöskin jatkossa työtä ja siinä mielessä tämä on erittäin kannatettava hanke joka täyttää sen linjauksen jossa me olemme mukana kansainväliset puolustivat

arvoisa puhemies

nyt toivoisin ministeriltä vastausta onko se mahdollista ja onko se myöskin tavoitteeksi nyt sitten asetettu tulosneuvotteluissa

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on

kun nyt sitten kuitenkin liikkuu delegaatioita eri varuskunnissa ja joukko osastoissa joista viestitään ettei ainakaan tätä lakkauteta niin tässä ollaan semmoisessa tilanteessa että kohta kaikkien osalta on sanottu ettei mitään lakkauteta

kun ne poistuvat puolustusvoimien käytöstä niin museovirasto kiirehtii sitten pistämään niitä lukkoon että niihin ei saa mitään muutoksia tehdä

sitten toiseen kysymykseen miten jatketaan

mutta peräänkuulutan

arvoisa puhemies

minun täytyy kyllä nyt olla eri mieltä tästä venäjä analyysistä

minä annan hallituksen selonteolle arvon siinä että se on käsitellyt varsin perusteellisesti suurvaltoja ja myöskin venäjää siinä yhteydessä

se on ottanut huomioon georgian sodan aikaiset tapahtumat analysoinut niitä ja tekee niistä kovat johtopäätökset sillä tavalla kuin selonteossa tehdään

sen verran menen seurantaryhmään että me totesimme ennen georgian tapahtumia että venäjä voi käyttää omien kansalaistensa tukemiseksi asevoimia toisen valtion alueella

arvoisa puhemies

vesiensuojelu on äärimmäisen tärkeä tavoite ja sitä tietenkin tällä haja asutusalueiden jätevesiasetuksella on tavoiteltu

siinä vaan asetettiin äärimmäisen kovat vaatimukset ja asetuksen kautta monia muita vaatimuksia ja sen jälkeen asia unohdettiin

siitä keskusteltiin ja viestit olivat selkeitä ympäristöviranomaisille ympäristöhallitukselle että asian suhteen pitäisi tehdä jotakin

kiviranta puhui miten tämä nyt leimahtanut mellakka tässä sammutetaan

valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostossa asiaa kuultiin ja oltiin suu auki näinkö todella on että laitteet eivät täytä vaatimuksia kunnat eivät ole määritelleet alueita missä tarvitaan minkäkin tasoista suositusta ja tiedottaminen ontuu pahoin

on tultu jo monta vuotta siitä kun asetus on annettu ja vasta nyt tullaan sitten vihdoin viimein nöyrästi eduskunnan eteen ja sanotaan että asia on kyllä hoidettu mutta pikkuisen parannuksia tarvitaan

valitettavasti näin ei ole käynyt ja ymmärrän sen kansalaisten kiihkon mikä tässä on kohdattu kun on kalliita virityksiä laitettu vanhoihin rakennelmiin

kuntien viranomaisilla on keskeinen vastuu ja odotetaan että asetukseen tehdään sellaisia lievennyksiä että ne myöskin voidaan kohtuudella toteuttaa jotta se jalo päämäärä mikä tälle vesiensuojelulle ja jätevesien puhdistukselle on asetettu toteutuu

siinä tarvitaan maalaisjärkeä mutta siinä tarvitaan myöskin laitetoimittajien valvontaa ja siinä tarvitaan neuvontaa johon monet kunnat ovat jo ryhtyneet ilman erillisiä määrärahoja

voin sanoa että mikkelin seudun ympäristölautakunta joka on usean kunnan yhteinen lautakunta on itse ryhtynyt toteuttamaan kun viestit asukkailta tulivat mitä tälle asialle tehdään

sitä samaa nyt odotetaan että nyt kun tämä asetus tulee kuntoon samanaikaisesti toimitaan myöskin vielä tiiviimmin ja annetaan viesti kansalaisille

mutta tietenkin niin kuin täällä moni on todennut ne jotka ovat laittaneet rahaa kalliisiin laitteisiin kokevat kyllä tulleensa höynäytetyksi asiassa jossa pienemmillä toimenpiteillä olisi päästy vähintään yhtä hyvään oikeastaan parempaankin lopputulokseen jätevesien käsittelyssä

arvoisa puhemies

ongelma oli myöskin siinä että ensimmäisessä seurantaryhmässä jossa olin mukana antti kalliomäen johdolla meillä oli sihteeristössä ulkoasiainministeriön edustaja joka ehkä kiinteytti tuon yhteistyön

toinen asia jonka haluan nostaa esiin on se mihinkä viitattiin jo täällä käydyssä keskustelussa että seurantaryhmän tehtävä pitää määrittää tarkemmin

minä muistutin ja puheenjohtaja korkeaoja muistaa että sanoin että määrärahakysymyksiin emme menisi liian pitkälle koska on ehdottomasti hallituksen tehtävä tuoda ne linjaukset ja nyt niiden kanssa on kaikkein suurin vääntö käyty täällä

se olisi ehkä helpottanut sitä koska muuten pääosin seurantaryhmän raportin näkökohdat ovat tulleet huomioon otetuiksi ja tehtiin erittäin perusteellinen työ ja se on myöskin monella tavalla laventanut tätä

se on käsittämätöntä että tämä jutturuuhka jatkuu vuodesta toiseen onko se jo kohta kymmenen vuotta ollut siellä ja tiedämme kuinka paljon siellä on edelleenkin niitä jotka vievät tärkeämmistä asioista huomiota

nyt kysyisinkin mikä olisi se ratkaisu millä tämä saataisiin purettua

onko se se että verotusta nyt sitten korjataan siihen malliin että voidaan katsoa että eusta tuotavat autot tuodaan suomeen eu maasta ja ne voidaan hoitaa sen laskun mukaisesti jolloin päästäisiin tästä ikuisesta valittamisesta mikä on auton oikea hinta ja miten verrataan kotimaiseen hintaan

arvoisa puhemies

valiokunta on perinteisesti oikeastaan käsitellyt edustustoverkostoa josta täytyy myöskin todeta että ulkoasiainhallinnon sisällä on vahvasti paneuduttu kehitystyöhön

silloin kaiken kaikkiaan nähdään kuinka äärimmäisen tärkeää on paneutua tämän kiinteistömassan omistamiseen tai vuokraamiseen ja valiokunta on halunnut nostaa esille omistamisen tai vuokraamisen näkökulman

erityisesti nyt kun jatkossa tehdään ratkaisuja siitä missä me pysymme niissä on nähty että ehkä sittenkin pitäisi suuremmassa määrin pyrkiä löytämään omistusratkaisu ja niissä mistä joko ollaan luopumassa taikka missä sitten ei kovin pitkään enää olla vuokrausvaihtoehto on yksi harkittava vaihtoehto

mutta niin kuin totesin kiinteistöjen omistusjärjestelyt ovat tärkeä osa jossa on mahdollisuus saada myöskin säästöjä samaan aikaan kun katsotaan miten ulkoasiainhallinnon kehityssuunta on mennä itään päin ja uusia edustustoja ollaan avaamassa näissä idän maissa

sitten yksi asia joka on noussut vahvasti esiin on turvallisuus josta nyt saimme juuri konkreettisia näyttöjä tukholmasta lähialueilta

mutta meillä on kaksi suurlähetystöä joissa tämä on erittäin akuutti ja ne ovat kabul sekä islamabad pakistanissa

tämä oli lähtökohta sille että valiokunta lisäsi miljoona euroa joilla turvallisuutta voidaan parantaa sekä kiinteistöjen että kaluston osalta

näin nähdään että kun kerran tuolla kabulissakin pysytään missä on vireillä ruotsin kanssa yhteistoimintaa niin on myöskin tärkeää osoittaa varoja siihen että henkilöstö voi turvallisesti siellä toimia niin turvallisesti kuin yleensä näillä alueilla voidaan toimia

niin kuin totesin tulevaisuudessa kiinteistöjen omistamiseen pitää kiinnittää huomiota ja samoin siihen että mahdollisimman paljon löydetään yhteistyötä joko pohjoismaiden kanssa tai jonkun muun kanssa mutta myöskin muiden suomalaisten toimintojen kanssa

on pyritty siihen että tasavertaisen kehityksen suunta olisi se mitä kohti edetään ja myöskin venäjän osallistumista vahvasti toivotaan

arvoisa puhemies

on helppo yhtyä ministerien perusteluihin miksi suomen on oltava mukana

ja nyt sitten on äärimmäisen tärkeää että afganistanin vaalit turvataan jotta demokratia edistyisi vaikka se ei varmasti demokraattiseksi maaksi vielä muodostu

totta kai tähän sisältyy riskejä mutta nämä toimenpiteet mitkä tehdään ovat välttämättömiä

ja myöskin otan huomioon valtiovarainvaliokunnan edustajana että budjetti sisältää rahat joilla tämä operaatio voidaan toteuttaa

minä haluan ensiksi kiittää ministeri risikkoa jolle ministeri rehula antoi vahvan tuen riihessä että tänne tuli tämä kolmen rintamamiesjärjestön ajama uusi kotikuntoutuksen mallin aloitus

tänään on paljon puhuttu maailmantalouden tilanteesta joka sai alkunsa subprime luottokriisistä ja näyttää pahenevan yhdysvalloissa ja jonka myöskin eurooppa ja suomi kohtaa

hallitus on kulkenut onnellisten tähtien alla ja takana on vahva useita vuosia jatkunut talouskasvu jossa on kyllä myöskin tehty hyviä toimenpiteitä

muun muassa velkojen lyhentämisen osalta tämäkin hallitus niin tämän vuoden budjetissa kuin myöskin ensi vuoden budjetissa edelleen tähtää siihen jotta sitten todella vaikeina aikoina meillä on myöskin puskuria kun kohdataan muun muassa ikääntymisen tuomat omat haasteet

näin ollen voimme todella kohdata paremmin mahdollisen heikomman talouskasvun ajan joka näyttää olevan kuitenkin vääjäämättä edessä

tässä tilanteessa kansalaisten uskoa tulevaisuuteen on vahvistettava ja myöskin on luotava edellytyksiä niin että kasvavalla kulutuskysynnällä pyöriä voidaan suomessa pitää pyörimässä

siihen hallitus tähtää tällä budjetilla monella monella eri tavalla ja siitä täytyy antaa kiitos ja erityisesti verotukseen liittyvät ratkaisut ovat sellaisia

metsämaakunnan edustajana haluan kehua täälläkin moneen kertaan esiin nostettuja puun liikkuvuuteen liittyviä toimenpiteitä joita ovat ensisijaisesti verotuskysymys mutta monella tapaa myöskin infraan liittyvät ratkaisut jotka vaikuttavat ei vain puun liikkumiseen vaan myöskin ihmisten liikkumiseen maaseudulla jossa on suuria haasteita ja monet haluavat asua myöskin taajamien ulkopuolella

mutta se mikä on huonoa kun puhutaan lusimikkelistä niin valitettavasti mikkelin kaupungin kohta jää ulkopuolelle ja juuri kaupungin porteilla tuo kunnostustyö pysähtyy ja se tulee vaikuttamaan monella tavalla huonosti niihin ratkaisuihin jotka olisi tehtävä kaupungissa kaavoitukseen liittyen

en malta olla peräänkuuluttamatta täällä myöskin perustien ja perusradanpitoon uusia panostuksia koska tuo verkko tahtoo rapautua

poliisin osalta toivottavasti nyt tehdyt panostukset takaavat sen että jatkossa poliisi pystyy hoitamaan tehtävänsä eikä jatkuvasti olla nostamassa uusia määrärahatarpeita niin kuin tässä vuosien saatossa niin kuin puhemieskin valtiovarainministerinä muistaa varmasti

kun pääosa rajavartiolaitoksen kiinteistöistä siirrettiin senaatti kiinteistöille siihen liittyvät panostukset tehtiin mutta osa kiinteistöistä jätettiin edelleen rajavartiolaitoksen hallintaan ja valitettavasti siihen ei osoitettu riittäviä määrärahoja

valitettavasti on niin että kun veteraanien määrä vähenee huomattavasti mutta ikä lisääntyy yhä useampi veteraani haluaa etsiytyä kuntoutukseen

ne on hoidettava nyt tässä tulevassa eduskuntakäsittelyssä sellaiseen kuntoon että nämä kunniakansalaiset voivat luottaa eduskunnan tahtoon

kaiken kaikkiaan sinivihreä hallitus on tehnyt hyvän budjetin jolla voidaan kohdata myöskin edessä olevat suuret haasteet

arvoisa rouva puhemies

hyviä toimenpiteitä on tehty mutta kyllä valtiontalouden pohjan vahvistaminen on yksi keskeinen toimenpide

ne ovat kysymyksiä joihin meidän pitää löytää vastaus niin että tämä hiljalleen orastava kasvu lähtisi liikkeelle

onneksi meidän luottamuksemme kansainvälisillä finanssimarkkinoilla on vielä sellainen että me saamme lainan suurin piirtein samoilla korkomenoilla kuin saksa ja ranska suurina talouksina

monet muut maat meitä lähellä joutuvat maksamaan paljon paljon enemmän

tätä luottamusta meidän pitää tavalla tai toisella edelleen ylläpitää koska me tiedämme kuinka paljon me joudumme ottamaan valtionvelkaa

työttömyyden lisääntyminen on tapahtunut ennakoitua hitaammin

meille järvi suomen alueelta tuleville saimaa on yksi tärkeimmistä vesistöistämme ja järvistä

me arvostamme hyvää kalakantaa

me arvostamme myöskin niitä muita eläimiä kaloja ja muita mitkä näissä vesistöissä ovat

mutta meille on myöskin äärimmäisen tärkeää että kalastuksen mahdollisuudet säilyvät ja siksi on äärimmäisen tärkeää löytää oikea tapa millä oikeus kalastukseen säilyy millä myöskin sitten meille matkailullisesti tärkeä kalastusmatkailu voi edetä ammattikalastajat voivat toimia mutta samalla tuo tärkeä norppa voidaan suojella

olisi äärimmäisen vaikeaa ja myöskin sillä alueella vaikeasti ymmärrettävää toteuttaa pakonomainen kielto mistä tämä lakiesitys lähtee

arvoisa puhemies

mielestäni se on tietenkin yksi mahdollisuus mutta nyt se on koettu painostuskeinoksi niiden toimenpiteiden puolesta mitä esimerkiksi etelä savon maakunnassa on vahvasti eteenpäin viety

se on kyllä esimerkki huonosti menneistä hankkeista jotka eivät ole tuottaneet mitään kun sinne on koneita viety ja farmareita yritetty kasvattaa mutta muuten kaiken kaikkiaan sillä on oma roolinsa

tänä vuonna olosuhteet norpan pesinnälle ja poikasten mahdollisuudelle selviytyä elämään ovat olleet äärimmäisen otolliset ja viestit järviltä kertovat että pesintä olisi onnistunut ja voidaan odottaa hyvää poikastulosta

se että tämä määrä alit tämän määrärahalisäyksen tarpeet tulivat erityisesti ydinturvallisuudesta ja siitä että itä suomen yliopiston hankkeissa jotka liittyvät oikeushallinnon kehittämiseen on määrärahaongelmia

me odotamme tietenkin tällä alueella myöskin sitä että saisimme tarkat tiedot metsähallitukselta laskennan tuloksista koska on äärimmäisen tärkeää että ne ovat käytettävissä kaikilla niin että ne ovat täysin julkisia ja luotettavia tietoja

nämä kaksi olivat ne keskeiset perusteet määrärahan lisäämiselle

niin kuin täällä mietinnössä todetaan suomi lähtee siitä että tämän verkoston rakentaminen nähdään tässä vaiheessa rakentuvan suomen oman edustustoverkon rinnalle ja täydentävän merkittävällä tavalla omaa ulkosuhdehallintoamme

jos ei ole luottamusta puolin ja toisin niin silloin myöskään ei löydy sitä yhteistä säveltä johon aktiivisesti pyritään niin kuin eilisillankin televisio ohjelmassa kerrottiin miten ahvionsaarella kalastuskunta katseli miten alueita lisättiin suojeluun vapaaehtoiseen suojeluun nimenomaan

sillä ei katsota olevan vaikutusta lähitulevaisuudessa itse edustustoverkostoomme mikäli ei ole resursseja sitten pitää mutta tässä vaiheessa se on oma verkostonsa suomi ylläpitää omaansa mutta niin kuin käytin alkupuheenvuoron erittäin kovat haasteet ovat meillä edustustoverkon ylläpitämisessä nimenomaan kiinteistökustannusten osalta

haluan korostaa että etelä savossa ja muissa saimaan maakunnissa halutaan edetä vapaaehtoisuuden kautta ja löytää ratkaisut ja teemme kaikkemme sen eteen sillä niin kuin sanoin jos jossakin vaiheessa joudutaan sitten tätä lakia käyttämään niin silloin tulee taas kielteiset vastavaikuttimet